toimenpidekertomus on juuri niin lyhyt kuin hallituksen toimet

jos sitä linjanmuutosta tai asenteiden muuttamista mitä edustaja mäkisalo ropponen täällä hieman hehkutti kuvaa niin hallituksen linjanmuutos näkyy sillä tavalla että parlamentarismille annetaan piut paut

mutta sijoittajavastuun toteutumisesta en olisi niin varma

mutta edustaja myller valitettavasti te lähditte nyt hieman heikoille jäille tuossa äskeisessä kritiikissä

kilpailukykyämme heikentävän ja lainarahaa kallistavan pankkiveron sen sijaan kumoaisimme

edustaja mattilalle

jos arvioidaan poliittisesti tätä käsitteillä olevaa yhteisöverouudistusta niin ymmärrän hyvin sen että vasemmistoliiton ja sdpn puolelta uudistuksen puolustus oli jotakuinkin laimea

vakuussopimus on salattu salattiin varuskuntien lakkauttamisen perustelaskelmat myös kuntien painelaskelmat yritettiin salata kunnes julkisen kohun jälkeen ne oli pakko antaa kunnille tiedoksi

ei riitä että meillä on korvauksiin rahaa vaan kyllä petopolitiikan täytyy olla myös sen kaltaista että pystytään ennalta ehkäisemään suurpetojen aiheuttamia vahinkoja ja samalla pitämään tietysti huoli että kanta on toivotulla tasolla ja elinvoimainen

arvoisa puhemies

avoimessa maailmantaloudessa kansantalouden kilpailukyvyn pitää vastata tai olla tasapainossa valuutan arvon kanssa

kyllähän tässä nyt käy sillä tavalla että nimenomaan nuo suurimmat yritykset korjaavat euromääräisesti sen suurimman hyödyn tästä veronalennuksesta

demokratian vähättely tulee näkyviin myös kuntauudistuksen valmistelussa ja kuulemisessa siten että kunnille annettiin hyvin niukasti aikaa antaa omia lausuntojaan

siitä itse asiassa mielelläni tulen vaikka eri eduskuntaryhmiin kertomaan tarkemmin koska se on tavattoman iso ja pitkän aikaa valmisteltu kokonaisuus ja ansaitsee paljon syvempää pohdintaa kuin mihin nyt on mahdollisuus

yhdenkään yrityksen kannattavuutta ja mahdollisuuksia työllistää tämä veronalennus ei paranna mutta niiden yritysten jotka vaikeanakin aikana pystyvät tekemään tulosta verotus kevenee

arvoisa puhemies

nyt te arvoisa hallitus haluatte pakottaa kreikkalaiset ennennäkemättömän kovaan sisäiseen devalvaatioon ja sitä odotellessa kantaa vettä kreikkalaisten kaivoon

meidän on saatava riittävät palautukset eulta jotta pystymme turvaamaan suomalaisen ruuantuotannon jatkuvuuden

kunnille annettiin muutama minuutti noissa kuuluisissa kuulemistilaisuuksissa aikaa kertoa omia näkemyksiään

meidän on saatava riittävästi rahaa jotta itä ja pohjois suomessa aluekehitys pysyy edes jollain tolalla

mutta miten ne ovat vastanneet tähän verotuksen kevenemiseen

onneksi nyt sitten hallitus myöntyi edes siihen että ei tarvitse niitä teatraalisia valmiiksi tehtyjä kysymyksiä ja vastauksia pelkästään kunnissa kelata vaan voi myös vapaamuotoisesti vastata suurkuntahankkeeseen ja kertoa kuntien mielipiteitä

hallitus on omin toimin vahvasti leikannut maatalouden tukia itä ja pohjois suomen nuorisolta on viety koulutuspaikat maakuntien kehittämisrahaa on leikattu

se johtaa eriarvoisuuden kasvuun kreikassa

kun tässä edustaja kärnä ja ministeri urpilainen viittasivat esimerkiksi stora enson kaukopään tehtaisiin siellä imatran ja ruokolahden rajamailla se on todella tärkeä tuotantolaitos metsäteollisuutemme yksi lippulaiva ja tärkeä työllistäjä varmasti jatkossakin mutta miten on käynyt yhteisöveron alennuksen jälkeen

meidän ehdotuksemme on ulkoinen devalvaatio jossa koko kansantalouden kilpailukyky ja paluu vanhaan valuuttaan asettuvat tasapainoon eikä tapahdu sisäistä eriarvoisuuden kasvua

jos nyt tulee vielä takkiin täällä eu rahoitusneuvotteluissa suomalainen harvaan asuttu alue maakunnat maaseutu joutuu todella kovaan tilanteeseen

kaiken tämän jälkeen kuntaministeri kertoi olevansa iloisesti yllättynyt että oliko se noin puolet kunnista oli nyt kuitenkin valmis johonkin selvityksiin

keskusta otti esille että jos niin käy että ette menesty rahoitusneuvotteluissa siinä tilanteessa olisi lähdettävä ajamaan jäsenmaksuhelpotusta suomelle

se olisi kreikkalaisille parempi ratkaisu

arvoisa puhemies

keskusta on koko kuntauudistuskeskustelun ajan kertonut että haluamme uudistaa palveluita haluamme turvata suomalaisille laadukkaat lähipalvelut niin päivähoidossa koulussa terveyspalveluissa kuin vanhustenhoivassa

toki se ei tarkoita että kaikki muu elämä kreikassa pankkisektoria myöten päästettäisiin kaaokseen

haluan vielä puuttua tähän eriarvoisuuteen ja hallitusohjelman kirjauksiin ja toteutukseen

keskusta ei ota syömävelkaa

sen takia esitämme että suuriin investointeihin loisimme infra oyn jonka kautta pystytään erittelemään budjetissa syömävelka ja infra oyssä investointivelka

arvoisa puhemies

pohjasedimenttien liikkeet rakennusvaiheessa on tietenkin se keskeinen ympäristöhaitta mitä tällä hankkeella voi olla eli pohjaan sedimentoituneet ravinteet sekä ympäristömyrkyt saattavat sitten jossain määrin lähteä liikkeelle

hallitusohjelmassa on kyllä kauniita kirjauksia ja tuntuu siltä että tuoreet hallituspuolueet vasemmistosta kirjoittelivat niitä korulauseita sillä aikaa kun kokoomus päätti rahoista siellä hallitusneuvotteluissa

haluan tarkentaa tätä

teille itseisarvo on rajojen siirtely

todennäköisesti silloin myös hallituspuolueiden edustajat pystyisivät päättelemään kuinka paljon otamme syömävelkaa ja paljonko otamme velkaa tulevaisuudessa itsensä maksaviin työllistäviin investointeihin

olisin pyytänyt vaikkapa ympäristöministeriä vertaamaan näitä suuruusluokkia minkä suuruisista massojen liikuttelusta tässä on nyt kyse vaikkapa joihinkin meidän paremmin tuntemiin hankkeisiin

odotan todella mitä ministeri sanoo mitä ne pakkoselvittäjät tekevät yhdessä kuntien kanssa kun he teitä siteeraten menevät auttamaan kuntapäättäjiä jos kuntapäättäjät eivät ole itse ymmärtäneet liittyä

nimittäin niillä hallitusohjelman teksteillä ja niiden seurauksena tulleilla rahapäätöksillä budjetissa ja kehyksessä ei käytännössä ole kovin paljon tekemistä toistensa kanssa

arvoisa puhemies

rahoituksen saanti on työllistävien pk yritysten kasvun ja työllistämisen suurimpia esteitä

hallitus ei ole myöskään onnistunut omien tavoitteittensa mukaan etenemään tästä kävimme kehyskeskustelussa pitkät puheet

on perusteltua että itämeren alueen energiamarkkinat yhdentyvät esimerkiksi runsastuvan tuulivoiman tuotannon myötä

kun ei ole paljon toimia mitä voisi arvioida on pakko arvioida annettuja lupauksia ennen vaaleja ja sitä mitä on tapahtunut

jos myymme teliasoneran osakkeita niistä saamme kyllä tällä hetkellä osinkotuloja mutta ei teliasoneran osakkeiden omistaminen tuo suomeen yhtään kaivattua työpaikkaa

miten jatkossa kun sitten näitä eri suuntiin meneviä sähkökaapeleita tai kaasukaapeleita itämereen rakennetaan nämä asiat järjestyvät että se on turvallista sekä miten nuo luvitusasiat myöhemmin tulevien hankkeitten osalta etenevät

tässä kohtaa räikein esimerkki on sdpn vaatimus että kuntapalveluiden rahoittamiseen täytyy saada lisää rahaa valtionosuusjärjestelmään

jos sama raha sijoitetaan kasvuyrityksiin tulee kasvua ja uutta työtä

mitä pidemmälle tämä vaalikausi on edennyt sitä vakavammalta suomen tulevaisuus näyttää

arvoisa puhemies

aivan kuten edustaja parviainen täällä totesi tätä pitkää korkotukimallia ovat lähinnä käyttäneet kunnalliset asunto osakeyhtiöt ja heitä tulee varmasti kiinnostamaan jatkossakin tämä pitkä korkotukimalli

hankintalaki on siis toiminut reilut puolitoista vuotta ja jo nyt sitten oli nähtävissä lain hyviä ja huonoja puolia

kasvava työttömyys huolestuttaa suomalaisia

valitettavasti muitakin esimerkkejä löytyy

totean vain vielä sen että eriarvoisuus tässä maassa lisääntyy sen takia että kunnallisista palveluista ovat riippuvaisia yleensä pienituloisimmat ihmiset ja ne ihmiset joiden asuinseudulla ei välttämättä yksityisiä palveluita ole edes olemassa

hyvää on se että hankintalaki on lisännyt kilpailua ja tietoa julkisista hankinnoista jolloin suurempi joukko yrityksiä on pystynyt näihin tarjouksillaan osallistumaan

luulisi että näissä oloissa hallitus yrittäisi vakuuttaa suomalaiset työllisyyden hoidosta mutta tämän päivän lisätalousarvio osoittaa että näin ei käynyt

sitten meillä on täysin vapaarahoitteista tuotantoa mihin valtio ei näpeillään puutu ja sitten meillä on nyt tämä lyhyt korkotukimalli mikä on vapaarahoitteisen tällaisen pitkäaikaisen kohtuuhintaisen tuotannon välissä jotta pystytään saamaan lisää toimijoita tänne vuokra asuntotuotannon piiriin

toisaalta hankintalaki lisäsi kunnissa byrokratiaa ja myös epävarmuutta että tulevatkohan nyt varmasti kaikki pykälät täytettyä näissä tarjouksissa

teillä pitäisi olla valmisteluresurssit ministeriöissä ja valtavaksi paisuneessa avustajakunnassa mutta mitä tuli mitä jäi käteen kun suurella tohulla ja kohulla haitte nyt konkreettisia esityksiä työpaikkojen saamiseksi

vaikka vaalikausi on jo ylittänyt puolenvälin edelleen odotamme ratkaisuja jotka toisivat työtä turvaavat palvelut ja vievät suomen kestävän kasvun tielle

kuntien valtionosuuksien leikkaukset kohdistuvat juuri kuntien lakisääteisesti järjestämiin päivähoitopalveluihin koulutuspalveluihin terveyspalveluihin ja vanhuspalveluihin

ja mitä tulee kysymykseenne segregaatiosta niin tämä ei varmastikaan helsingin kaupungin eikä minkään muunkaan kaupungin suunnitelmia romuta

talousvaliokunta ottikin tässä nyt sitten tietyllä lailla ohjat käsiinsä ja totesi että kynnysarvot täytyy nyt nostaa pikimmiten eli ensi vuoden alusta kaksinkertaiseksi ainakin nykytilanteeseen verrattuna jolloin kilpailutuksella saatu hyöty todennäköisesti jo kompensoi siitä aiheutuneen turhan vaivan

metsähallitus tuottaa jatkossakin suomalaisille taloudellista hyvää virkistyspalveluita ja ylläpitää tuiki tarpeellisia luontoarvoja

yksi asia tässä segregaatiossa on asukasvalinta ja nämä tulorajat ovat sen kaltaiset että hyvin monenlaisilla ihmisillä on mahdollisuus hakea näihin

kun hallitus täältä leikkaa rahoja kun ei uskalla tehdä riittäviä verotuspäätöksiä on seurauksena eriarvoisuuden lisääntyminen sen takia että julkisia palveluita rapautetaan tai sitten kunnille jää se vaihtoehto että kuntaveroja korottamalla yritetään pitää palvelutasoista kiinni

tai keksikää omia niin kauan kuin teillä on siihen mahdollisuus

viime viikko osoitti että sinällään kannatettava nuorisotakuukin jota keskustakin on täällä kiitellyt on hallituksen käsittelyssä epäonnistumassa ja leikkaamalla epäoikeudenmukaisesti nuorten opiskelupaikkoja hallitus on vielä itse pahentanut tilannetta

tässä on ollut paljon kysymystä näistä kolmesta tase erästä niin jos meillä on selvästi kolmentyyppistä omaisuutta niin kukas se nyt olikaan joka sanoi että ei pidä laittaa omenoita ja päärynöitä ja muita hedelmiä samaan koriin pannaan ne kolmeen erään

toisaalta valiokunta keskusteli siitä että vaikka kynnysarvoja nostetaan niin myös täytyy etsiä keinoja joilla nämä pienemmätkin hankinnat olisivat julkisen tiedon piirissä ja yrityksillä olisi mahdollisuus tehdä niihinkin tarjouksia vaikka tuo valitusmahdollisuus markkinaoikeuteen ei koskisikaan näitä

erityisen harmissani olen eriarvoisuuden lisääntymisestä siinä että hallitus tuntuu potkivan lapsiperheitä tässä maassa aina kun tilaisuus on ja se on arvovalinta kuten monet ministerit ovat täällä aiemmin todenneet

valtiovarainministeri urpilainen joka nyt on jo poistunut paikalta puhui paljon euroopan tilanteesta ja ongelmista täällä

meillä on ne tuottovaateen alaiset talousmetsät

hyvä se on yksi tase erä

joka tapauksessa kynnysarvojen nostolla vältetään tarpeettoman pienten hankintojen kilpailutusta ja pystyään alentamaan markkinaoikeuden kuormitusta koska pienistä asioista ei pääse valittamaan

meille on luvattu ministerikierrätyksen jatkoksi politiikan parantamista ja jotta suomi selviytyisi talous ja työllisyyspolitiikkaan tarvitaan suunnanmuutos

raha on varmasti tarpeen kaikille työttömille mutta samalla pienimmät vanhempainetuudet jätettiin jälkeen työttömyysturvan tasosta

ympäristönäkökulma on erittäin merkittävä julkisissa hankinnoissa ja tyydytyksellä täytyy tervehtiä valtioneuvoston periaatepäätöstä kestävien hankintojen edistämisestä

no sitten täällä oli niitä pelkoja että nousevatko nyt hakkuumäärät kokonaisuutena tai jossain yhdessä paikkaa

ainut asia mihin hallitusryhmät ovat tänään vedonneet on tuo ensi vuodeksi luvattu yhteisöveron alennus sekään ei ole siis vielä käytössä ja uudet työpaikat hallituksen mielestä ovat sen yhden kortin varassa

ennen kuin velvoittavuuteen ympäristönäkökulmien huomioon ottamisessa julkisissa hankinnoissa voidaan mennä tarvitaan kuitenkin paljon neuvontaa koulutusta ja ennen kaikkea valiokuntien mainitsema internet työkalupakki jolla sitten julkisia hankintoja työkseen tekevät ja suunnittelevat henkilöt voivat opetella miten se ympäristönäkökulma konkreettisesti istutetaan tarjouspyyntöihin sisään

eli hakkuutoiminta perustuu tähän luonnonvarasuunnitteluun ja viime kädessä tietysti siihen kuinka paljon eduskunta asettaa tuottovaateita metsähallitukselle

mitään takeita ei ole että yritykset veroalen myötä investoisivat

jälleen uusi arvovalinta

ei tuo yhteisöveron alennus nimittäin paranna yhdenkään yrityksen kannattavuutta eivät kustannukset alene euron euroa

kun nyt siellä jo aletaan nauruhermoja viritellä niin totean että hallituksen uusi talouspoliittinen neuvonantaja no juhana vartiainen kuitenkin arvostettu talousmies joka on nyt kotiutettu ruotsista suomeen piti tätä kotihoidon tuen leikkausta varteenotettavana vaihtoehtona tulevaisuudessa ja myös valtiovarainministeri urpilaisen avustajakunta on kovin myönteisesti sitä aiemmin kommentoinut

ainoastaan niiden yritysten jotka vaikeassakin taloustilanteessa pystyvät tekemään voitollista tulosta verotusta kevennetään

oli mukavaa että myös ministerit cronberg ja pekkarinen suhtautuivat näihin eduskunnan näkemyksiin sillä tavalla positiivisesti että ovat sitoutuneet viemään niitä nopeasti eteenpäin

se hakkuusuunnite ei kasva kuution kuutiota eikä kalikan kalikkaa mutta jatkossa se pyörii täällä liikelaitoksen puolella niin kuin muutkin hakkuut

sellainen kädenojennus kaikkein rikkaimmille hallituksen puolelta on siis luvassa

arvoisa puhemies

tuo erilaisten intressien yhteensovitus on juuri se mitä metsähallitus tekee ja mistä metsähallituksen työntekijöitä laajasti arvostetaan

onneksi sitä kotihoidon tuen leikkausta ei vielä toteutettu ja toivottavasti hallitus ymmärtää olla siihen puuttumatta myös jatkossa ja toivottavasti arvoisa puhemies hallituksella on joskus jotain kerrottavaa toimistaan eikä pelkkää hiljaisuutta

ja tämä on haluttu varmistaa kiitän valiokuntaa edelleen siitä lisäyksestä että yhtiölakiin laitettiin tuo kirjaus että myös yhtiön työntekijöillä ja yhtiöllä on velvoite näitä yhteiskunnallisia asioita ottaa huomioon

ensin täytyisi syksyllä pusertaa vakautta luomalla maltillinen tuloratkaisu joka huomioisi etenkin matalapalkka alat ja erityisesti kuitenkin työttömät

mutta teille valtiovarainministeri rinne sanon kiitokset rehellisyydestä koska myönsitte puheessanne että ensi vuoden budjetti ei perustu tämänhetkiseen talousarvioon ja lupasitte että sitä tullaan tarkistamaan realistiselle pohjalle lisätalousarviossa

suomi on maailman paras maa ja yhä paremmaksi muuttuu jos pääsemme työllisyys ja kasvulinjalle

ja sitten mitä tulee näihin yhtiön työntekijöihin niin ymmärrän ojala niemelän huolen paikalliselta tasolta katsoen että eikö juuri sillä yhtiön työntekijällä pitäisi olla oikeus tehdä niitä sopimuksia

ministeri urpilainen te olette useaan otteeseen kysynyt oppositiolta ja erityisesti keskustalta vaihtoehtoa

olemme esittäneet suurta kasvurahastoa millä kasvuyritysten rahoituksen pullonkaulat saataisiin ratkottua

vaikeassa tilanteessa tarvitsemme luottamusta jotta pystymme sopimaan laajasti yhteiskunnassa suomen suunnan kääntämiseksi kasvuun

me olemme hyvin vakavalla mielellä tehneet vaihtoehtoisen uudistusohjelman teidän uskomusten varassa lepäävälle rakenneuudistuspaketillenne

arvoisa puhemies

ne oikeudet sopia paikallisesti siitä maankäytön yhteensovittamisesta kuuluvat liikelaitokselle ja kuten valiokunta toteaa siellä mietinnössään niin se voi kyllä antaa sen oikeuden halutessaan yhtiön työntekijälle mutta lakiteitse emme halua avata enempää oikeuksia emme yhtiölle emmekä sen työntekijälle mutta sen paikallisten intressien yhteensovituksen niin vaatiessa metsähallitus liikelaitos voi sen homman näin organisoida

päiväjärjestyksen aihe on pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta ja kysymme aikooko hallitus ja pääministeri luopua viimeisestä jäljellä olevasta tavoitteestaan eli velkasuhteen taittamisesta tämän vaalikauden aikana

olemme esittäneet ratkaisuja myös muihin tulevaisuuden kannalta isoihin asioihin ja nämä ratkaisut kasvurahasto uusiutuvan energian tuntuva lisääminen ja kotikuntamaakunta malli ovat käytettävissä jos hallitus haluaa niihin tarttua

mutta sen lisäksi myös te voisitte vielä tehdä nopeita toimenpiteitä yrittäjyyden kannusteiden ja työllistämisen helpottamisen eteen byrokratian purkamiseksi kotimaisen energian kilpailukyvyn palauttamiseksi

olemme esittäneet kasvua ja työllisyyttä lisääviä uudistuksia

tämä onkin se ainoa parlamentaarisesti valmisteltu asia mikä on yhdessä hallituksen ja opposition kesken valmisteltu

kasvurahaston infra oyn vahvan biotaloussatsauksen ja kun on näkymä uusista työpaikoista voimme tehdä työuria pidentävät ratkaisut